kansanvallan tärkein periaate on kansalaisten oikeus osallistua joko välittömästi tai välillisesti itseään koskevaan päätöksentekoon

oikeusministeriön julkaisemassa periaatepäätöksessä demokratian edistämisestä suomessa on ansiokkaasti arvioitu eri muutoksia joilla voidaan parantaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia

mitä me kansanedustajat voimme tehdä jotta kansalaisten näkemykset otetaan poliittisessa päätöksenteossa paremmin huomioon

kansalaiset osallistuvat politiikan sisältöön vaikuttamiseen etenkin puolueiden kautta

välillinen vaikuttaminen politiikan sisältöön ja ehdokkaiden nimeäminen puolueiden kautta sekä äänioikeuden käyttäminen vaaleissa eivät kuitenkaan enää yksin vastaa kansalaisten tarpeeseen vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin

kansalaiset arvostavat kokemukseni perusteella nykyään enemmän sitä että heitä aidosti kuunnellaan kuin perinteisiä järjestötyön rituaaleja

avoimessa kansalaisyhteiskunnassa ihmis ja perusoikeudet takaavat ilmaisunvapauden ja vaikuttamismahdollisuudet suoraan tai välillisesti ja niinpä kaikkien laillisten vaikutuskanavien käyttöä tulee valtiovallan taholta edistää

hallituksen esittämä kansalaisaloitteen käyttöönotto edustuksellisen demokratian apuna lisää vaikuttamismahdollisuuksia

uskon edelleen että laaja alainen eri näkökohdat huomioon ottava kansalaisvaikuttaminen toteutuu päätöksenteossa parhaiten edustuksellisen demokratian määräajoin pidettävissä vaaleissa valittavien edustajien kautta

kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa korostaa etenkin selkeiden ja riittävän kunnianhimoisten tavoitteiden sekä niiden perustelujen merkitystä kansalaisvaikuttamisen aktivoijana

valmistelu toimii hallinnon lähtökohdista

arvoisa puhemies

mahdollisuus äänestää ehdokasta suoraan ilman jonkin tahon säätämää etusijajärjestystä on mielestämme keskeinen kansalaisaktiivisuutta lisäävä elementti ja selvästi parempi kuin esimerkiksi julkisuudessa ajoittain esitetty niin kutsuttu pitkien listojen vaalijärjestelmä

niin kutsutussa suljetussa listavaalissa listalta tulevat valituiksi ne henkilöt jotka puolue tai vaaliryhmittymä on asettanut parhaimmille sijoille

on vaikea kuvitella että listavaali lisäisi tosiasiallisesti kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksia ja kiinnostusta politiikkaan

arvoisa puhemies

miten me edustajat konkreettisesti kykenemme vastaamaan odotuksiin jotka liittyvät sekä politiikan sisältöön että poliittisen osallistumisen toimintamuotoihin

me uskomme että tärkeimpiä ovat poliitikkojen avoimuus ja johdonmukainen ihmisten kuuntelu ja toimiminen jo asioiden valmisteluvaiheessa

väitän että se lisää kansalaisten luottamusta poliittiseen päätöksentekoon ja kannustaa suomalaisia osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun

vaalirahoitukseen liittyneet epäselvyydet ja sen liian vähäinen avoimuus ovat heikentäneet kansalaisten luottamusta poliittiseen päätöksentekoon

ilse gais kaheksan myyty ja kaikissa äänestyksissä olen äänestänyt jaa mutta se on kolmanneksen leikas yhdeksän poissa kolme tyks

en useinkaan jaksa mietintö jackistä

hellukseen kolmekymmentä mietintöjä opetustyö

eräskin tulos ja se meni kaks rikas ja sen pois kaheksan mietintö moittinut ehdotuksen kolmantena kaksi mietintö ja edistää kähkönen ei

mietin jo opetustyö kärkkäinen j

mietin ja

äänisen tulos ja sai kolme iikka s gseitsemän koska syy eksä

esityksen kolme viisi miljardia josta

ja siinä annettu saleva yksi jaa ääntä kasvatukseen ja osakas pyhäksi mietintö

ja päät tyy ja sataneljä kolme pelicans seitsemän poissa

erosen kolme seitsemän

ja me tulokseen kuin kolmia ekaks kolme ei häntä pois kolkytkolme

mietintö

räsäsen tulos sai viisi ja kas kun ei koskaan yks

ja päättyy jaskanen kolme ikast neljä poissa kolme kaks

siinä

arvoisa puhemies

viitaten käytyyn keskusteluun

ympäristöviranomaiset ovat tässä tärkeässä roolissa

huolestuttavaa kuitenkin on että saamme jatkuvasti viestejä lupakäytäntöjen erilaisuudesta eri puolilla lähes identtisissäkin hankkeissa

arvoisa ympäristöministeri mitä ympäristöministeriö tekee jotta alueelliset erot ympäristöviranomaisten toiminnassa ja lupakäytännössä saadaan korjattua ja jotta yritykset ja ihmiset ovat tasa arvoisessa asemassa suomessa

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

tämähän näkyy myöskin joskus kaavoituksen etenemisessä

rahoitusmalli on ollut yksi tämän vuoden puheenaiheita ja vaikka valiokunta ei omassa kannanotossaan siihen puutukaan niin se on selvää että aihe nousee jatkuvasti esille

silloin kun puhutaan ylen palveluiden laajuudesta ja niiden turvaamisesta on tietenkin hyvä muistaa myös se että silloin samalla puhuu sanomatta mitään myöskin siitä että puolustaa ylen rahoituksen turvaamista

yhtiön tulevaisuuden toimintamalli on muutenkin ollut kiitettävästi esillä monista eri syistä kuluneen vuoden aikana

niin kuin valiokunta mietinnössään on hyvin selkeästi todennut suomalaisen viestintäpolitiikan perustehtävänä on ollut ylläpitää maassa sellainen sähköisen viestinnän perusjärjestelmä jonka kautta jokainen suomalainen voi vastaanottaa yhteiskunnallisesti merkittävät yleisradio ohjelmat laidasta laitaan koskien sitten radiota tvtä tai uusmedian kautta välitettävää viestintää

yleisradion tehtävänä on ollut kansallisen kulttuurin turvaaminen aktiivisena itsenäisenä ja luovana välineenä

se että täällä tänään ja aiemminkin tämän vuoden aikana useissa puheenvuoroissa vuolaasti kerrotaan ylen merkityksen tärkeydestä ei mielestäni saa kuitenkaan tarkoittaa sitä että meidän tässä talossa pitäisi olla täysin kritiikittömiä

ylen toimintaa sen laajuutta jakelun ja ohjelmapolitiikan osalta pitää voida ja saada arvioida uudelleen ja uudelleen muuttuvassa yhteiskunnassa ja viestintäkentässä

nostan esille yhden alueen mikä täällä on jo useammassa puheenvuorossa tullut eli ylen netin kautta välittämät palvelut niin sanotut uusmediapalvelut joita kohtaan kohdistunut arvostelu on mielestäni vähän niin kuin höpöhöpöpuhetta

niin kuin valiokunta mietinnössään korostaa nykypäivänä alati muuttuvassa mediamaailmassa yleisradion julkisen palvelun tehtävän merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle on kasvanut entisestään

tiedämme hyvin sen että perinteisen sähköisen median radion ja television suhteellinen käyttö vähenee ja uudet mediat ja uudet ratkaisut valtaavat alaa mediakentässä

yhä enemmän ja enemmän käyttäjä määrittelee oman palvelutarpeensa ja tästä kehityksestä ei tietenkään yleisradio voi jäädä millään tavalla pois

eli maakuntien suomessa tulee mielestäni tulevaisuudessa korostumaan myöskin maakunnallinen viestintä

maakuntalehdet täyttävät omalta osaltaan sitä tehtävää perinteisessä printtimuodossa ja yhä enemmän myöskin sähköisenä versiona paikallisradiot omalla ehkä vähän pienemmällä roolilla uutisvirrassa joten myös siellä yleisradion rooli on tulevaisuudessa tärkeä

mielestäni pienet ovat ongelmat silloin mikäli ne kulminoituvat vain julkisissa tiloissa välitettäviin ylen uutisiin tai joihinkin ostettuihin ohjelmasarjoihin

keskustelussa on aina hyvä muistaa mitä tehtäviä ja velvoitteita yleisradiolaki määrää yhtiölle sen toiminnan laajuuden mittaamiseen

arvoisa herra puhemies

on ollut positiivista kuulla näissä ensimmäisissä puheenvuoroissa että lakiesitys saa kannustusta juuri sen vuoksi että sillä pyritään edistämään kuntien palvelurakenteen kehittämistä ja edelleenkin kustannustehokkuuden nostamista

tästä kustannustehokkuuden nostamisesta on joillekin tullut sanahirviö vaikka se on päinvastoin erittäin johdonmukainen siihen tarpeeseen nähden joka kunnissa on

koen osittain tämän lakiesityksen myöskin hallituksen vastaukseksi siihen kun täällä on viime aikoina puhuttu kuntien tulevaisuudesta palvelujen säilyttämisen mahdollisuuksista

tällä lakiesityksellä ollaan osaltaan vauhdittamassa sitä että ratkaisuja palveluiden turvaamiseksi voidaan tehdä myöskin muuten kuin jatkuvasti lapioimalla rahaa olemassa olevien rakenteiden päälle

sillä että kuntarakenne muuttuu on tiedämme hyvin monia positiivisia vaikutuksia vaikka se ei ole mikään sataprosenttinen lääke pelastamaan niiltä ongelmilta joissa kunnat tänä päivänä ovat

tiiviimpi eheämpi yhdellä hallinnolla oleva yhdyskuntarakenne antaa kuitenkin mahdollisuuksia välttää sellaisia sudenkuoppia joita palvelurakenneverkoston rakentamisessa on vuosien saatossa ollut

kun kaksi kuntaa erottuu oikeastaan ainoastaan rajansa ja erilaisen vaakunansa vuoksi muuten työssäkäyntialue on yhtä palveluita käytetään jo hyvin pitkälle ristiin siitä huolimatta päättäjät vaihtuvat kuntarajan vaihtuessa

ja saattaa olla että molemmilla on oma lähiönsä siinä rajojen molemmin puolin ja yhtä aikaa sitten kilpailuttamalla kaksi urakoitsijaa rakentaa esimerkiksi päiväkotia mutta ainoastaan kuntaraja on siinä välissä kun kuntarajat poistamalla voidaan tätä palvelurakennetta myöskin siltä osin järkevämmin ja perustellummin käyttää

kankaanniemi viittasi henkilöstön aseman turvaamiseen johon tässä uudessa esityksessä ei olla puuttumassa sehän on niissä kuntauudistuksissa äärimmäisen raskas ratkaisu jonka tämä viiden vuoden turva tuo

mutta olen kyllä samaa mieltä siitä että jos tällaista mallia ei olisi kuntaliitokset voisivat olla aika vähissä tai ainakin niiden toteutuminen hidastuisi

meidän ehkä tämmöinen luonnollinen turva tässä asiassa on se että kuntatyöntekijöiden ikärakenne on tällä hetkellä se että luonnollisen poistuman kautta syntyy mahdollisuuksia uusia kuntaliitoksen jälkeen myöskin organisaatiota ennen kaikkea juuri hallinnon tasolla jossa tätä päällekkäisyyttä tulee ja jossa niitä kuluja on merkittävästi

toivon mukaan ne kunnat sitä myöskin käyttävät hyväkseen kun tällaisia vakanssivapautumisia tapahtuu ja uutta tarveharkintaa voidaan tehdä

tämä lakiesitys on erittäin ajankohtainen meille päijät hämeessä jossa kymmenen kuntaa on päättänyt tehdä kuntaliitosselvityksen

toivon mukaan voin jo tässä vaiheessa etukäteen kiittää ministeriä että saamme erityisselvittäjän valtion toimesta tähän päijät hämeen hankkeeseen

en niin tarkkaan ole tähän lakiesitykseen ehtinyt tutustua mutta tulkitsin että siellä on ehdotuskohtana yksi sellainen joka koskee valtion erityiskuntajakoselvittäjää että tämä uusi lakiesitys tullessaan hyväksytyksi mahdollistaisi myöskin esittää yhdistymistä ilman maarajaa

arvoisa herra puhemies

mikä on ministeriön kanta sitten kuntayhtymien tulevaisuuteen kun saattaa olla alueita joissa kuntayhtymät ovat kaikkien niiden kuntien omistamia jotka kuntaliitoksen kautta häviävät kartalta

en tiedä onko se tarkoituksenhakuisuutta vai tietämättömyyttä kun jatkuvasti sekoitetaan yksityistäminen ja ulkoistaminen

lahdessa ei ole perusterveydenhuoltoa yksityistetty

kaksi kolmasosaa perusterveydenhuollosta on siellä ulkoistettu eli palvelut tuottaa kaupungin valvonnassa yksityinen tuottaja ja se on ollut meille erinomainen ratkaisu

voimme antaa tästä pienen luennon teille myöskin siellä

lukiessa tätä lisätalousarvion perusteluosaa se avaa jälleen silmien eteen karun todellisuuden siitä missä olemme

voin vain kuvitella mikä tilanne olisi esimerkiksi työttömyyden kanssa jos hallitus ja eduskunnan enemmistö ei olisi toteuttanut niin vahvaa ja voimakasta elvytystä jonka vaikutukset näkyvät yhä ja tulevat vielä tulevinakin kuukausina kumuloitumaan

ymmärrän täysin huolen velkaantumistasosta joka on jo lähtenyt käyntiin ja varmasti vielä jatkuu

kansainvälisesti olemme kuitenkin tilanteessa että käyrä on kääntymässä jos ei loivaan nousuun niin ainakin jyrkkä lasku on päättymässä

nyt olisi tärkeää että kaikki ratkaisumallit edelleen kotimaisen kulutuksen ja elvytyksen ylläpitämiseksi käännetään yhä ympäri tärkeän ylimenokauden ajan

arvoisa puhemies

voidaan sanoa että tämä ratkaisu on myöhässä voidaan käyttää konditionaalimuotoa mutta siitä huolimatta parempi että se on nyt saatu tähän lisätalousarvioon

tämän lisäksi vastavalmistuneiden nuorten työllistämiseksi ehdotetaan otettavaksi käyttöön kuluvan vuoden loppuun saakka yrityksille kohdistettu rekrytointiseteli

sasi hallintoneuvoston puheenjohtaja hyvin analyyttisesti käsitteli tätä hallintoneuvoston kertomusta eikä siihen ole mitään lisättävää

täytyy todeta vain että nyt käsittelyssä oleva kertomus ylen toiminnasta antaa hyvin kattavan ja laajan kuvan

mutta niin kauan kuin meillä ei oteta selvästi uutta askelta yrittämisen ilmapiirin yrittäjäkoulutuksen ja yritysmyönteisyyden lisäämiseksi jopa lainsäädännöllisin ja verotuksellisin toimin saattaa käydä niin että hyvää tarkoittavat starttirahat toimivat vain työttömyyskorvauksen tilapäisenä vertaistukena ja silloin se ei ole suinkaan hyvä asia

kun tätä kertomusta lukee itse kukin ajatuksella läpi niin moni asia avautuu kyllä ajan hengen mukaan avoimesti

valtakunnallinen ohjelmatuotanto paikalliset alueuutiset maakuntaradiot erityispalvelut ja uusmedia ovat laajuudessa ja laadussa sitä luokkaa että ymmärrän jos keskivertosuomalainen saa jopa mediatyydytyksensä pelkästään siitä paketista

sitä en aina ole ymmärtänyt että yle olemassa olevilla palveluilla olisi tassimassa kaikkien muiden vapaan maan vapaiden medioiden yli

vaikka kuntien asiat tässä lisätalousarviossa ovat pienellä osalla mukana niin kunnat ja kaupungit ovat kuitenkin olennaisessa osassa silloin kun tulevaisuuden suomea ja sen palvelurakennetta viilataan vastaamaan tulevia ikärakenteita

siinä on jos ei nyt ihan ajojahtia niin tuollaista järjestelmällistä ja hyvin koordinoitua painamista ollut yhteen suuntaan

olen miettinyt joskus että asiaa voisi kysyä myöskin toisinpäin että entäs jos yleisradio lakkautettaisiin tänään kuinka paljon enemmän kaupallisen median kassaan kolahtaisi rahaa esimerkiksi kuukauden päästä tämän toimenpiteen johdosta

en usko että valtio tai maan hallitukset tai niiden tuoma taloudellinen apu valtionosuuksien tai muiden tulonsiirtojen muodossa tulee olemaan kuntien pelastus tai ratkaisu

sasi sitä pohti ylestä ja julkisesta palvelusta ja julkinen palvelu on osa sivistynyttä yhteiskuntaa

ainoa apu jonka voimme täällä eduskunnassa tarjota tulevina vuosina kunnille on se että pidämme näppimme erossa sellaisesta lainsäädännöstä joka tuo kunnille lisää velvoitteita

arvoisa puhemies

sen sijaan meidän pitäisi vakavasti harkita normisääntelyn purkamista ja tätä kautta kuntien autonomian lisäämistä autonomiaa päättämään omista ratkaisuista ja palvelutuotannon järjestämisestä

paras hankkeessa ja kuntarakenteen uudistamisessa tarvitaan nyt entistä enemmän rohkeutta ja avointa mieltä eikä niin että kaikki uudistukset kokee uhkailuna ja painostuksena sellainen taho joka tulevaisuutta katsoo enemmänkin identiteetin tai oman kuntatunteensa pohjalta

olemme rahoitusratkaisujen edessä olemme monien mediaa koskettavien hyvin eri tavalla olevien asioiden ja päätösten äärellä

ja vaikka tämä yleisradion hallintoneuvoston kertomus ei ole keskustelun pohja rahoitukselle niin tilanne on kuitenkin ajankohtainen

hallitus on tänään vahvistanut ensi vuoden maksukorotukset tv lupamaksujen osalta ja sen vuoksi se on yksi olennainen osa silloin kun puhutaan yleisradion tulevaisuudesta

mielestäni on myöskin avoimesti voitava puhua siitä mikä on julkisen palvelun rooli silloin kun sitä julkisesti kansalaiset myöskin rahoittavat

mutta kysymys kuuluu myös toisinpäin onko ylen roolissa tänä päivänä myös sellaista että se täyttää sitä aukkoa joka on perinteisesti annettu kaupalliselle medialle

pitääkö ylen ohjelmasuunnitelmissa käyttää mittarina kuuntelija ja katsojatutkimuksia vai perustaa ohjelmasuunnittelu määrittelemään juuri julkista palvelua

sen tähden tämä keskustelu on minusta tässä vaiheessa jäänyt hiukan sivustakatsojan rooliin ja se keskustelu olisi pitänyt ja pitäisi käydä minusta pohjia myöten ennen kuin lopullisia rahoituspäätöksiä ylen tulevaisuuden rahoituksesta tehdään

arvoisa puhemies

joel ja

lahdesta jossa minulla on neljän hengen vuodessa oli lähettänyt ja oma kone joka kerta

hyvä hengittää myyty kirjaedustaja pertti virtanen hermonsa vai mies neljäkymmentäviisi pykälässä meni vahingossa ilmeisesti tai